me pyrimme parempaan sosiaali ja terveydenhuollon integraatioon me pyrimme saamaan parempaa integraatiota erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä ja me pyrimme siihen että me saamme alueellisen tasa arvon näiden palveluiden suhteen myöskin

silloin kun yhtenäistetään se tarkoittaa juuri yhtenäistämistä sitä että ihmisillä on tasa arvoisesti ympäri suomen samoilla edellytyksillä mahdollisuus päästä omaishoitajaksi

me puhumme siitä millä tavalla syrjäseudulla turvataan palvelut ja millä tavalla myöskin metropolialueella suurkaupungeissa turvataan nämä palvelut

päätös perustuu laajaan ennakointityöhön ja se pyrkii eri toimialojen väliseen tasapainoiseen työllisyyskehitykseen kuitenkin siten että erityisesti hoiva alojen osaavan työvoiman saatavuus turvataan

työmarkkinoilla olevan koulutetun henkilökunnan määrästä työyhteisöjen vetovoimasta sekä siitä että henkilöstövoimavaroja hukkaavat toimintamallit ja palvelujärjestelmän päällekkäisyydet puretaan

hallitus ottaa koko suomen kokonaisuuden tässä huomioon ja lähtee viemään tätä uudistusta sosiaali ja terveydenhuollon osalta eteenpäin juuri niin että me kuuntelemme myöskin niitä kuntien erityispiirteitä sitä mitä siellä on saatu jo aikaiseksi ja millä tavalla voidaan sitä hyödyntää tämän uudistuksen osalta myöskin

arvoisa herra puhemies

niukkenevan työvoiman oloissa resursseja on jaettava siten että samanaikaisesti kyetään sekä turvaamaan kaikille kansalaisille hyvät ja laadukkaat sosiaali ja terveyspalvelut että vauhdittamaan tuotannon rakennemuutosta ja lisäämään myöskin innovaatiopotentiaalia

tämä ei ollut ainoastaan sosialidemokraattien avaus vaan kyllä tästä oli yksimielisyys hallituksen keskuudessa ja siksi se on sinne hallitusohjelmaan myöskin kirjattu millä tavalla me voimme parantaa omaishoitajien asemaa

nämä pitää todellakin saada kuntoon niiltä osin kuin puutteita tässä meidän palvelujärjestelmässä on ja kyllä se on myönnettävä että niitä puutteita tänä päivänä on turhan paljon

tämä ei ole ainoastaan selvitystasolla mitä te puhuitte yleisesti omaishoitajien palveluiden kehittämisestä vaan niin kuin totesin jo täällä edustaja kiljuselle niin omaishoidon tuen valtakunnallinen kehittämisohjelma on nyt jo ministeriössä työn alla

nämä koko elämänsä eu suomessa asuneet nuoret toteavat olevansa eurooppalaisia aivan eri tavalla kuin heidän vanhempansa tai isovanhempansa

myöskään mielenterveyspalvelut eivät ole tasa arvoisesti saata villa ympäri maata eikä avun saaminen ole oikea aikaista ja tämä kyllä ihan oikeasti tuo kustannuksia yhteiskunnalle myöskin sitten toisaalla puhumattakaan siitä inhimillisestä murheesta jonka se aiheuttaa

me tarvitsemme tietoa jotta me voimme myöskin sitten niitä toimenpiteitä tehdä hallituksen sisällä niiden asioiden korjaamiseksi

ikääntyneiden palveluiden laajan kirjon varmistamiseksi tarvitaan valtion toimien lisäksi myös kuntien ja järjestöjen sekä yksityisen sektorin panostusta

aivan kuten edustaja kanerva totesi euroopan neuvoston foorumi on hyvin poikkeuksellinen juuri siinä että siellä on eu ja siellä on venäjä ja siellä on myöskin ukraina paikan päällä

kyllä se näin on että monissa kunnissa on ymmärretty omais hoitajien tärkeän työn arvo ja juuri siitä syystä näissä kunnissa on ymmärretty että panostamalla omaishoitajien tukeen voidaan saada aikaan paitsi inhimillisestä näkökulmasta hyviä tuloksia myöskin säästöjä kunnan budjettiin ja kyllä se näin on että kun meillä monin paikoin esimerkiksi keskustalaisissa kunnissa päättäjät ovat avainasemassa tätäkin asiaa viemässä eteenpäin ehkä otatte kopin ja nyt sitten omissa kunnissanne myöskin katsotte tätä asiaa nimenomaan inhimillisestä näkökulmasta ja myöskin kunnan taloudenpidon näkökulmasta

se on hyvin uniikki debatin foorumi siinä mielessä että siellä uskalletaan hyvin avoimesti ja rehellisesti käydä tätä keskustelua siitä millä tavalla konflikti saataisiin ratkaistua

nyt kun tätä keskustelua kuntauudistuksesta on käynyt niin on ollut välillä aika hämmentävääkin kuunnella sitä opposition tapaa puhua tästä hyvin tärkeästä uudistuksesta jota itse asiassa keskustapuolue oli itse viemässä eteenpäin aikoinaan

tarvitaan hallinnonalojen välisen yhteistyön parantamista ja sen tosiasian tiedostamista kaikessa päätöksenteossa että mitä aktiivisempaa ikääntynyt väestömme saa mahdollisuuden olla sitä paremmin suomi voi laajemminkin

lisäkoulutuspaikkoja on tulossa myös sekä sosiaali ja terveysalan ammatilliseen peruskoulutukseen eli lähihoitajien kouluttamiseen että sairaanhoitajakoulutukseen

jos nyt sitten venäjä suljetaan tämän foorumin ulkopuolelle en kyllä näe millä tavalla se hyödyttäisi suomea hyödyttäisi eurooppaa hyödyttäisi ukrainaa saatikka globaalissa mittakaavassa yhtään ketään

pieni maa voi olla kokoaan suurempi valitessaan prioriteettinsa ja painopisteensä viisaasti ja käyttäessään resurssejaan tehokkaasti

vahasalo totesi täällä että tällä valtion tuella on valtava vaikutus siihen millä tavalla opetusryhmät nyt kunnissa sitten pidetään pienempinä

tässä mielessä varmasti luulisi että kaikki ovat sitä mieltä että meidän täytyy saada tämä meidän kuntakenttä kuntoon niin että kunnissa on vitaliteettia ja kunnat pystyvät nämä palvelut turvaamaan paremmin kuin tänä päivänä

päinvastoin meillä täytyy olla hyvä neutraali foorumi jossa kaikki osapuolet tuntevat olevansa rakentavassa ilmapiirissä jossa asioista voidaan keskustella

väestöpohjaltaan laajemmilla ja taloudelliselta kantokyvyltään vahvemmilla kunnilla ja sosiaali terveydenhuoltoalueilla luodaan perusta henkilöstön tehokkaammalle rekrytoinnille ja joustavammalle käytölle sekä paremmille täydennyskoulutusmahdollisuuksille

tämän tulee näkyä suhteessa kaikkiin

tapaaminen tasavallan presidentin kanssa ulkoministerin kanssa on antanut meille euroopan neuvoston suomen delegaatiolle hyvin selkeät osviitat siitä millä tavalla suomella on tasapainoinen ja hyvin laaja ymmärryksen näkemys siitä millä tavalla me voimme myöskin olla mukana tässä dialogissa ei pois sulkemalla vaan ottamalla osaa

tällainen kunta ei ole vitaali kunta joka pystyy sitten tulevaisuudessakaan näitä palveluita tuottamaan

kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien on oltava vahvat demokratian on toteuduttava ja politiikkaa on tehtävä oikeudenmukaisesti myös heikompiosaisten hyvinvoinnista huolehtien

kunnissa ei ole rahaa

iäkkäät ihmiset ovat voimavara ja rikkaus

uusissa palvelurakenteissa edellytetään myös monialaisia toimintatapoja jotka turvaavat osaltaan työvoiman riittävyyttä ja tarpeenmukaista käyttöä

vanhuspalvelulailla turvataan että tästä meidän voimavarastamme ja rikkaudestamme pidetään mahdollisimman hyvä

arvoisa herra puhemies

uudistuksella vahvistetaan julkisen sektorin työnantajien vetovoimaisuutta ja parannetaan henkilöstön saatavuutta osaamista jaksamista täydennyskoulutusmahdollisuuksia sekä sijaisjärjestelyitä

kiitos edustaja saarikolle tärkeästä ja hyvästä kysymyksestä nimittäin omaishoitajien asia on meidän kaikkien asia puoluerajoihin katsomatta

näinhän se on että siellä kunnissa se varsinainen työ tullaan tekemään mutta että se työ onnistuisi niin kyllä täältä valtiovallan taholta pitää pystyä antamaan myöskin tietyt parametrit sille että meidän kuntakenttä ei eriydy

yhteiskunnan on tarjottava hyvinvointia ylläpitävät turvaverkot niihin elämäntilanteisiin joista ei yksin tai läheisten tukemana selviäisi

se tuki jonka te annatte sinne kuntiin häviää sinne kunnan rahalaariin joka on niukempi ja niukkenee entisestään

te olette aikaisemminkin viitannut tähän kyseiseen tilaisuuteen muun muassa eilen täällä salissa sain tiedokseni kyllä tämän teidän puheenvuoronne

meillä on tänä päivänä palvelun saanti esimerkiksi pohjoisen perukoilla tai itäisessä suomessa eri tasolla kuin esimerkiksi länsi suomen puolella tai vaikkapa pääkaupunkiseudulla

olkaa siellä hallituspuolella realisteja katsokaa totuutta silmiin

arvoisa puhemies

valitettavasti elämme aikaa jossa monet kokevat eun etäiseksi ja sen asioihin vaikuttamisen vaikeaksi

viime vuonna voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa erityisvastuualueet ja perusterveydenhuollon yksiköt työvoima ja koulutustarpeiden alueelliseen ennakointityöhön

meillä todellakin on olemassa kirjaus siitä että omaishoidon tuen verovapaus täytyy selvittää ja kyllä se näin on että hallitusohjelmaan kun jotain kirjataan niin ei sinne tyhjiä lauseita kirjata ei ainakaan tämä hallitus

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä pitää tätä hallituksen esitystä hyvänä

sen vuoksi valtiovallan pitää pystyä myöskin jämäkällä otteella ohjaamaan sitä millä tavalla nämä palvelut saadaan toimimaan juuri niin kuin edustaja tässä sanoi että ne hoitoketjut toimisivat ja meillä esimerkiksi sairaalapaikoilla ei makuutettaisi ihmisiä liian pitkään vaan he pääsisivät kuntoutukseen ja sitä kautta kotiutumaan

ministeri vapaavuori on viisaasti kantanut huolta vuokra asumisen hintatasosta ja se on hyvä asia

eun päätäntävaltaan kuuluvien suomeen vaikuttavien asioiden osalta on pidettävä huoli siitä että suomen eduskunta on niiden valmistelussa ja niistä päätettäessä aina mukana

nimittäin viime hallituskaudellahan tätä ei aikaiseksi saatu ja ehkä teiltä silloin tämä tahtotila puuttui mutta meillä kuuden puolueen yhteishallituksessa tämä kirjaus on tänne mustaa valkoisella hallitusohjelmaan saatu ja minä lähden siitä että silloin tämä hallitus kunnioittaa myöskin

monissa kunnissa vuokra asunnot on yhtiöitetty ja kun siellä pitää myöskin harjoittaa peruskorjausta ja saada uutta tuotantoa aikaan nämä kustannukset siirretään sitten suoraan vuokriin mikä aiheuttaa vuokratason nousua

arvoisa puhemies

muista maista on saatu hyvin myönteisiä kokemuksia tästä niin kutsutusta lastentalotoimintamallista lapsiin kohdistuvien väkivalta ja seksuaalirikosten tutkimisessa

ja eikö se ole vain ja ainoastaan hyvä asia että meille on tulossa nyt laki joka vahvistaa iäkkäiden ihmisten asemaa meidän yhteiskunnassamme myös lainsäädännön

silloin kun ihminen apua pyytää suomen pitäisi olla semmoinen maa että siihen käteen tartutaan hänen apua pyytävään käteensä ja tehdään se kaikki voitava mikä siinä tilanteessa voidaan tehdä

tähän tarvitaan tätä sosiaali ja terveydenhuollon integraatiota jotta sielläkin oikea käsi tietää mitä vasen tekee

ja paikoin nämä sosiaaliset vuokra asunnot ovat samalla tasolla hinnaltaan kuin yksityisellä puolella vuokrattavat

johtamisen osa ohjelmaan sisältyvät toimenpiteet esimerkiksi monialaisen työskentelyn kehittämisestä henkilöstön osallistumismahdollisuuksien parantamisesta ja työhyvinvoinnin edistämisestä sekä osaamisen kehittämisestä ja moniammatillisesta harjoittelusta ja työssä oppimisesta

se on kokonaisvaltaista auttamista

jälleen nyt en halua toistaa itseäni mutta kun meillä lainsäädännön tasolla jo velvoitetaan että siihen käteen pitäisi tarttua niin kyllä silloin ihan joka ikisen päättäjän pitää mennä itseensä ja miettiä millä tavalla niitä päätöksiä sitten esimerkiksi siellä kuntatasolla tehdään millä tavalla niitä budjetteja laaditaan millä tavalla mahdollistetaan että ne ihmiset ammattilaiset jotka ovat niitä auttajia siellä viranomaistahoina pystyvät sen työnsä tekemään

huomauttaisin myös niin kuin täällä usea on jo puheenvuorossaan todennut että tutkimusten käynnistyminen heti on ensiarvoisen tärkeää

lisäksi kaste ohjelman mukaan jatketaan terveydenhuollon eri henkilöstöryhmien välisen työnjaon ja sosiaalihuollon henkilöstön tehtävärakenteen kehittämistä

nuorisotyöttömyys on yksi tämän ajan suurimmista haasteista

aivan kuten ministeri ihalainen tuossa totesi niin se on meidän joka ikisen kansalaisen vastuu siinä meidän lähiympäristössä millä tavalla me suhtaudumme toinen toisiimme millä tavalla esimerkiksi koulukiusaamiseen puututaan niin että ihan oikeasti saadaan se loppumaan ettei se vaan piiloudu jonnekin sinne seinien taakse

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys koko meidän ter veydenhuollon järjestelmän kestävyyden kannalta ja myöskin sosiaalihuollon kestävyyden kannalta se millä tavalla meillä henkilökunta jaksaa siinä työssään

arvoisa herra puhemies

nyt edustaja saarikolle täytyy sanoa että vaihtoehtobudjetti ei ole todellinen budjetti

itse asiassa se tilanne muuttuu silloin huomattavasti tukalammaksi vaikkapa kiusatulle ja sitten myöhemmin ihmetellään minkä takia hänellä on niin paha olla

ihmisestä on pidettävä huolta niin työelämässä kuin muutoinkin yhteiskunnassa

nämä mahdollistavat sosiaali ja terveydenhuollossa työn tuottavuuden parantamisen ja sitä kautta työntekijöiden työpanoksen kohdentamisen nykyistä paremmin asiakas ja potilastyöhön

arvoisa puhemies

meillä täytyy olla silmät auki korvat auki ja meidän täytyy tunnustaa ja tiedostaa että meillä yhteiskunnassa on paljon semmoisia ongelmia jotka voidaan ratkaista myöskin sillä että kaikki kansalaiset ihan aidosti ovat läsnä omassa elämässään

eilen täällä salissa käytiin keskustelua ict hankkeista ja siitä että meillä on jo hyvin pitkältä ajalta havaittu että tätä meidän isoa kokonaisuuttamme ei ole saatu ihan oikeaan suuntaan vietyä eteenpäin ja tähän liittyvät juuri ne haasteet

kun katsoo sitä miten sosiaali ja terveydenhuollon palvelut toimivat tällä hetkellä eri puolilla suomea voi todeta että monissa kunnissa on saatu aikaiseksi jo paljon hyvää

nyt näkisin että tässä täytyy tätä kysymystä lähestyä moneltakin kantilta

meillä taas puolueena sdpllä vaikka yleensä ei hallitusrintamasta saakaan näin tehdä niin täytyy todeta esimerkiksi vanhuuspoliittisessa ohjelmassa oli jo linjattu että näin täytyy tehdä

arvoisa puhemies

me tarvitsemme tulevaisuudessa aivan varmasti myöskin ulkomailta tulevia työntekijöitä jotta me pystymme turvaamaan meidän palvelut mutta samaan aikaan meidän pitää pitää myöskin huolta siitä että meillä suomessa työskentelyolosuhteet ovat sellaiset että ihmiset jaksavat sitten siellä voi

tämän tyyppinen debatointi ei ole hedelmällistä niiden kymmenientuhansien suomalaisten lasten puolesta jotka tällä hetkellä joutuvat käymään koulua jotka ensi vuonna joutuvat käymään koulua paikoissa joissa todellakaan opetusresurssit eivät ole sellaisia kuten hallitus toivoisi

tähän haluan jatkaa sen kun edustaja saarikko kysyy mitä tämä hallitus aikoo omaishoitajien tilanteen parantamiseksi tehdä että tämä hallitus on aloittamassa omaishoidon tuen kansallisen kehittämisohjelman joka on huomattavasti suurempi sarka kuin mitä te olette koskaan omaishoitajien aseman eteen tehneet